arvoisa puhemies

musiikin taiteen perusopetuksen osuuden olisi suonut sivistysvaliokunnan lausunnon mukaan saada lisämäärärahoja sillä vaikka musiikin osuus taiteen perusopetuksesta on vankka on sen kysyntäkin kova

kun määrärahoja ei ole lisätty moneen vuoteen tuntimäärän nostamiseen ja vaikuttaa siltä ettei tulevinakaan vuosina aiota nostaa tulevat kysyntäpaineet liian suuriksi samoin asiakasmaksut

sivistysvaliokuntamme piti tärkeänä ettei perheiden taloudellinen tilanne muodostuisi esteeksi lapsen tai nuoren osallistumiselle taiteen perusopetukseen

voi olla että tästä on tulossa suuri koulutuksen tasa arvollinen ongelma vastaisuudessa

arvoisa puhemies

tiukat ilmastopoliittiset tavoitteet taloudellinen tilanteemme maamme kilpailukyvyn säilyttäminen hyvinvointipalvelujen turvaaminen huoltovarmuuden parantaminen

on hyvä että hallituksen energiapaketti on monipuolinen

lisäydinvoiman lisäksi sitoudutaan uusiutuvan energian osuuden kasvattamiseen ja myös energian säästämiseen tähtääviin toimenpiteisiin

omavaraisuuden korostaminen on myös hyvin tärkeä näkökulma

mielenkiintoinen yksityiskohta myös on se että greenpeacen perustajajäsen patrick moore ja vihreiden esikuva james lovelock vaativat lisäydinvoiman rakentamista

mutta jotta päästään oikeisiin mittasuhteisiin voidaan sanoa että korkea asteista jätettä syntyy nelihenkiseltä perheeltä joka asuu sähkölämmitteisessä asunnossa noin etusormen verran vuodessa

jo muutama metri kalliota on riittävä suoja

lopuksi koko maailmassa käytetty ydinpolttoaine tähän päivään saakka mahtuisi yhdelle jalkapallokentälle kymmenen metrin korkuiseksi palikaksi

jos panostettaisiin vain uusiutuvaan energiamuotoon silloin olisi vaikea saavuttaa tiukkoja ilmastopoliittisia tavoitteitamme ja se tulisi yhteiskunnallemme myös taloudellisesti hyvin kalliiksi

tulevat sukupolvet tuskin kiittäisivät meitä siitäkään päätöksestä

hallitus ehdotti nuorisolakiin muutoksia joiden tavoitteena on parantaa nuorten mahdollisuuksia saada tarvitsemansa julkiset palvelut

myös muut viranomaiset kuten esimerkiksi puolustushallinto voivat tarvittaessa kuulua verkostoon

lisäksi laissa säädetään etsivästä nuorisotyöstä jonka tarkoituksena on tavoittaa tuen tarpeessa oleva nuori ja auttaa hänet sellaisten palvelujen ja muun tuen piiriin joilla edistetään hänen kasvuaan ja itsenäistymistään sekä pääsyään koulutukseen ja työmarkkinoille

tällöin kunnan tulisi nimetä etsivän nuorisotyön toimeenpanosta vastaava kunnan viranhaltija tai työsopimussuhteinen henkilö

lakiin lisätään myös säännökset tilanteista joissa salassapitosäännösten estämättä tiettyjen viranomaisten tulisi luovuttaa etsivälle nuorisotyölle nuoren yksilöinti ja yhteystiedot nuoren tavoittamista varten jotta nuorelle voitaisiin tarjota varhaista tukea

sivistysvaliokunta kannattaa lakiehdotusten hyväksymistä

näillä nuorisolain muutoksilla tehdään näkyväksi se millaisia puutteita nuorille tarjottavissa palveluissa on ja poistetaan tällä hetkellä olevia aukkoja

sivistysvaliokunnan työssä on monien asioiden käsittelyn yhteydessä vuosien varrella käynyt selvästi ilmi että viranomaisyhteistyö ei läheskään aina ole riittävä

tämän hallituksen esityksen perusteluissa todetaan että suomalainen palvelujärjestelmä on sektoroitunut ja tieto nuorista perustuu usein sektorikohtaiseen tietoon eikä laajempaa kuvaa nuorten tilanteesta pystytä hyödyntämään

työ ja elinkeinoministeriön mukaan esimerkiksi nuorten kanssa toimivat työvoimaneuvojat ovat tuoneet esiin huolensa niistä nuorista jotka eivät ilmoittaudu työnhakijoiksi tai ilmesty paikalle sovittuna ajankohtana vaikka tuen tarpeen merkit on tunnistettu

myös varusmies ja siviilipalveluksen ulkopuolelle jääneistä ollaan huolissaan

sen vuoksi on tärkeää että myös nuorisolaissa säädetään menettelystä paikallisten viranomaisten monialaisen yhteistyön kehittämiseksi

sivistysvaliokunta korostaa että kodin tukena hyvin toimivat peruspalvelut kuten neuvola päivähoito koulu ovat parasta ongelmien ennaltaehkäisyä

laadukas perusopetus ja ammatillinen koulutus joka myös määrällisesti on riittävä ja johtaa työpaikan saamiseen ovat tehokkainta nuorten syrjäytymisen ehkäisyä

tuen tarvetta voi kuitenkin ilmetä nuorilla monista syistä

riittävän varhainen tuki parantaa lasten ja nuorten kasvun edellytyksiä ja antaa mahdollisuuden ehkäistä ongelmien kasaantumisen ja monimuotoistumisen sekä syrjäytymisen

tämä hallituksen esitys kuuluu osaltaan niihin parannuksiin joilla nuorten syrjäytymistä voidaan ehkäistä

opiskelijavalintarekisterilain muutos parantaa mahdollisuuksia ohjata syrjäytymisvaarassa olevia nuoria oikeiden julkisten palveluiden piiriin ja lisää nuorille tarjottavaa varhaista tukea

työpajat ovat tarjonneet monille nuorille hyvän polun alkuvaiheen jolloin on myös päästy ennalta ehkäisemään koulutuksesta ja työmarkkinoilta syrjäytymistä

työpajoissa kehitetty starttivalmennus on yksi etsivän työparitoiminnan ja työpajojen yhteistyön konkreettinen palvelu ja yhteistyömalli

saatujen kokemusten perusteella voidaan pitää hyvänä hallituksen esittämää siitä että etsivä työparitoiminta nostetaan monialaisen viranomaisyhteistyön yhdeksi keskeiseksi uudeksi toimintamuodoksi

hallituksen esityksen mukaan etsivällä nuorisotyöntekijällä tulisi olla riittävä koulutus ja kokemus nuorten kanssa tehtävästä työstä

riittävänä koulutuksena voitaisiin pitää esimerkiksi nuoriso tai sosiaalityöntekijän yhteisöpedagogin erityisopettajan tai erityissairaanhoitajan psykologin tai muuta vastaavaa koulutusta

riittävänä kokemuksena voitaisiin pitää vähintään muutaman vuoden työkokemusta jonka pohjalta etsivällä nuorisotyöntekijällä olisi valmiudet auttaa tukea tarvitsevaa nuorta

valiokunta katsoo että toimenpiteitä nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi ja siihen liittyen etsivän nuorisotyön ja sen jatkotoimien resursointia tulee edelleenkin jatkaa

tulee kehittää myös sellaisia toimenpiteitä joilla voidaan tavoittaa nuoret heidän tutuissa ympäristöissään muun muassa virtuaalimaailmassa

perustuslakivaliokunta antoi asiasta lausunnon eikä sillä ollut säätämisjärjestystä koskevia huomautuksia esityksestä

sivistysvaliokunta on tehnyt ensimmäiseen lakiehdotukseen muutoksia joissa se on ottanut huomioon perustuslakivaliokunnan lausunnossa olevat kannanotot

opetusministeri sai tänään lukioraportin käsiinsä aiotaan lukion opetussuunnitelma ja tuntijako uudistaa

valiokunta oli erittäin huolestunut siitä että valinnaisuus lukioissa saattaa kaventua ryhmäkoot suurentua saavutettavuus heikentyä laatu kärsiä

miten ministeri aikoo turvata lukion tulevaisuudessa omana koulutusmuotonaan

miten jokainen voisi saavuttaa lukio opinnot ja ovatko nämä rahat nyt ristiriidassa lukion kehittämisen kanssa

arvoisa puhemies

kysynkin ministeriltä

on ilo tehdä ministereiden kanssa yhteistyötä meidän koulutuksemme ja kulttuurimme ja urheilumme eteen

milloin aiotaan taas kehottaa ottamaan uudestaan ne neloset käyttöön jolloin se opiskelun pohja vahvistuu kun saadaan oikein kunnon kertaus aikaiseksi

todella upeaa on se että tämä hallitus on nyt satsannut pitkästä pitkästä aikaa myös perusopetukseen ja sen vahvistamiseen

ja kaikki nämä rahat menevät hankerahoina mikä on hyvä asia sillä silloin se korvamerkittyy kunnissa eli siellä loppukäyttäjän luona

tämä ryhmäkokoasia on ollut erittäin tärkeä asia ja onneksi perusopetuksen laatukriteereissä se myöskin on huomioitu

jos luokkakoko siitä kovasti kasvaa niin silloin oppimiserot kasvavat varsinkin tyttöjen ja poikien välillä

on äärimmäisen tärkeää että siellä alkuvaiheessa opinpolkua oppilaat pystyisivät opiskelemaan pienissä ryhmissä sillä se kantaa hedelmää ja sen positiivinen vaikutus ulottuu kauaksi

on kansainvälisissä tutkimuksissa jopa todettu että lukioihin pääsee silloin helpommin menestyminen on silloin parempaa ja myöskin se opiskelutahti nopeutuu ja sama juttu vielä heijastuu yliopistoissakin

joten vaikutukset tulevat suoraan ihan suomen kansantalouteen ja jopa bruttokansantuotteeseen kuten tutkija meillä valiokunnassa kertoi joten viestiä vain valtiovarainministerille tästä asiasta

ilmaisia maksuttomia matalan kynnyksen harrastuspaikkoja jotka sitten auttavat myös tässä lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisemisessä mikä on nyt noussut kovasti tapetille

eli siinä suhteessa vähän tuonne vasemmalle veljille täytyy sanoa että tämä asia on hyvin hoidossa

mutta täytyy todeta että kaikki asiat eivät välttämättä tarvitse aina lisämäärärahaa vaan kysymys on myöskin siitä miten eri tavalla asioita tehdään

ammatillisen koulutuksen suhteen tavoitteet on saavutettu erittäin hyvin

ammatillisen koulutuksen vetovoima on todella kasvanut ja se positiivinen kierre alkanut niin että se toimii jo itsestään

kun aika tässä näyttää loppuvan kohta kesken niin en ehtinyt enempää tällä kertaa puhua mutta huoli kunnista ja niitten käyttäytymisestä on suuri sekä kulttuuri että opetustoimen osalta miten kunnat sitä valtionosuuttaan käyttävät ja ohjailevat sinne mihin se on tarkoitettukin

olen tullut siihen tulokseen että ihan niin kuin tuolla sosiaali ja terveydenhuollon puolella on tehty niin myöskin opetus ja kulttuuripuolella on tulevaisuudessa pakko toiminnallista lainsäädäntöä kiristää

oletteko te ministeri miettinyt olisiko löydettävissä uusia rahoitusmalleja kulttuurille olisiko luovan työn tekijöiden yrittäjyyden edistämistä syytä kehittää tai jotain muita tämmöisiä mahdollisuuksia millä kulttuuriala voisi kukoistaa jatkossakin

arvoisa puhemies

palveluiden tuottaminen ei ole tehostunut nykyisellä puitelailla

hyvin toimeentulevat ja koulutetut kansalaiset ovat meillä nykyisin ja heidän tarpeensa ovat hyvin moninaiset ja yksilölliset mutta usein kunnissa ei ole mahdollisuutta vastata näihin tarpeisiin

kuntakenttä ei ole myöskään pystynyt riittävästi levittämään niitä hyviä käytäntöjä koko valtakunnan tasolle

isommat kunnat kuitenkaan eivät ole ratkaisu jos ei samalla sitten katsota juuri tätä palveluiden järjestämistä uudestaan ja pidetä huolta myös siitä että reuna alueiden palveluista pidetään huolta

nyt monissa kuntaliitoksissa on se ongelma että reuna alueilla on kyläkoulut lakkautettu tai terveysasemat lakkautettu

tulevatko ne nykyisten kuntarajojen mukaan vai kartoitetaanko ihan ensin pelkästään palvelut eri alueilla ja sitten myöhemmin piirretään kuntarajat niiden ympärille

tärkeätä on että uusia kuntia tehdään yhteistyössä nykyisten kuntien kanssa ja hyvä olisi että jo nyt heti syksyllä kuultaisiin kuntia kun tämä virkamiestyöryhmä tekee työtään eikä sitten vasta vuodenvaihteessa

usein meiltä päättäjiltä unohtuu että kunta on olemassa vain kuntalaisten palvelujen järjestämistä varten eikä itseämme varten

on kerta kaikkiaan upeaa että opetus ja koulutus on nostettu tällä vaalikaudella ihan ykkösasioihin koska sillä hyvällä osaamisella mikä suomessa on me tulevaisuudessa menestymme ja nousemme tästä taantumasta ylös

jos on suuri ryhmä niin on todettu tutkimuksissa että tyttöjen ja poikien väliset erot kasvavat entisestään ja heikot pojat sen kun vaan saavat entistä heikompia oppimistuloksia ja sen takia on upeaa että tähän satsataan lisää rahaa ensi vuonnakin

toivon että tätä asiaa voitaisiin jatkaa tulevaisuudessakin niin että voitaisiin joka kunnassa joka koulussa joka luokassa saada pysyvästi pienemmät opetusryhmät

arvoisa puhemies

tietenkin näitä heikkoja signaaleja pitää kuunnella ja jaan ja todeta ja

mutta tämä pisa on nyt sellainen joka mittaa ministeri raskin silloista tuntijakouudistusta ja silloin äidinkielen asemaa parannettiin ja vahvistettiin niin että näyttää siltä että ei tämä lukutaidon hiipuminen poikien ja tyttöjen kohdalla varsinkin poikien kohdalla välttämättä nyt ihan riipu äidinkielen tuntien lukumäärästä vaan yleensä varmaan tästä yhteiskunnallisesta kehitykses tä ja siihen täytyy nyt oikeasti syventyä ja paneutua

sitten tämä nykyinen tuntijako todellakin eriarvoistaa myöskin koska kunnat eivät välttämättä satsaa sitä rahaansa sinne kouluihin mihin on pitänyt

arvoisa puhemies

ensin haluaisin kiinnittää puhemiehen huomiota siihen että olen miettinyt sitä ovatko demareiden tekemät lausumaehdotukset oikean muotoisia

kun niitä lukee niin nousee kysymys ovatko ne tämän lakiesityksen vastaisia vai eivät mutta sitä voi varmaan sitten pohdiskella koska niissä edellytetään että tuodaan eduskunnalle esitys siitä että virkasuhteet olisivat erillisellä lailla ja että ensi vuoden aikana noudatettaisiin edelleen nykyistä palvelussuhdelainsäädäntöä ja voimassa olevia virka ja työehtosopimuksia

nyt on ajatus kuitenkin se että mahdollisimman nopealla tahdilla henkilöstö neuvottelee uudet työsopimukset itselleen

täällä muista lausumista ed

se on opiskelijoiden ja opetuksen kannalta yksi keskeisimpiä asioita

mutta kun valiokunta teki tämän ensimmäisen lausumaehdotuksensa ajatus oli että se sisältää myöskin tämän ajatuksen opiskelijaopettaja lukumääräsuhteen seuraamisesta

sitten kolmanneksi täytyy todeta että tämä lakiesitys on kokonaisuus jossa kaikki yksityiskohdat ovat tarkkaan harkittuja ja mietittyjä

sen vuoksi ihmettelin vähän ed

opetus on edelleenkin suomalaisille ja eta maiden kansalaisille plus niille ulkopuolisille jotka asuvat pysyvästi suomessa maksutonta ja se on kiveen hakattu periaate siihen ei puututa

joka ikinen valiokunnan asiantuntija totesi että ulkopuolisten oleminen siellä hallituksessa on ollut pelkkää positiivista asiaa koska he ovat tuoneet sellaista osaamista ja sellaisia linjauksia ja ajatuksia mitkä ovat tavallaan uudistaneet näitä ajatteluja

kolmas asia on nämä virkasuhteet työsopimussuhteet tai työsuhteet

mitä enemmän tätä asiaa tutki ja mietti niin sitä vakuuttuneemmaksi tuli kun näitä punnitsi että kyllä se niin on että työsuhde on sittenkin tässä tilanteessa parempi koska tällä hetkellä kun työntekijät toimivat valtion virkamiehinä niin valtio on silloin työnantaja ja jos tämä jatkuu tämä tilanne se tarkoittaa sitä että muuten yliopisto tavallaan irrotettaisiin itsenäiseksi mutta sitten työntekijät jäisivät valtion palkkalistoille

se olisi vallan kummallinen asetelma ja tosiasia on että autonomiaa ei itse asiassa ole ilman omaa henkilöstöpolitiikkaa

kaiken kaikkiaan pallo on nyt heitetty yliopistoille

yliopiston itsensä täytyy nyt luoda omat strategiansa hoitaa itse taloutensa toimia itse työnantajana

valiokunta korosti mietinnössään sitä että tämä yliopistolain uudistus onnistuu käytännössä vain kun yliopistot hyödyntävät ripeästi lain tarjoamat uudet mahdollisuudet ja myös käytännössä uudistavat toimintaansa ja rakenteitaan hyötykäyttämällä analyysit uudistustoimet ja instrumentit ja profiloitumalla vahvuuksiensa mukaisesti

on oikeastaan hienoa saattaa yliopistot lentämään itsenäisinä maailmalle ja tekemään sitä perustehtäväänsä mikä niille on annettu

toivotaan yliopistolle paljon onnea tässä tehtävässä ja haluan kiittää lämpimästi myös sivistysvaliokunnan jäseniä ja opetusministeriötä ja opetusministeriä hyvästä yhteistyöstä

arvoisa puhemies

lapsilisät sidotaan indeksiin samoin kotihoidon tuki

ihmettelen suuresti opposition sanomaa että ei pidetä huolta köyhimmistä

meillä on suuret haasteet tulevaisuudessa ei pelkästään siellä lähellä eläkeikää vaan myöskin siellä alkupäässä ja opintoaikoja halutaan lyhentää ja opiskeluun pääsemistä nopeuttaa

keskimäärin kestää vajaat kolme vuotta ennen kuin lukiolainen pääsee yliopistoon opiskelemaan ja siinä on ainakin yksi vuosi liikaa

se ei tarkoita huononnuksia vaan päinvastoin se voi myöskin tarkoittaa parannuksia työntekijöitten työhön

meidän pitää tarkastella yhdessä henkilöstön kanssa prosesseja ja niitä työtapoja toimintatapoja millä tehdään ja näitä järjestelmiä ja tämä kaikki vaatii suurta muutosjohtamisen taitoa ja sitä johtajuutta peräänkuulutan

suomen vahvuuksiin kuuluukin uuden brändityöryhmän mukaan tämä ongelmanratkaisukyky ja luonto ja koulutus ja muistetaan nyt näistä pitää kiinni

tiusaselle teki mieli heittää tässä kun hän viimeksi käytti puheenvuoron vanhuspalvelulaista ja halusi että se valmistelu käynnistetään että sehän on jo käynnistetty